sosialidemokraatteina emme yhä edelleenkään usko että leikkaamalla palkkoja luomme lisää työpaikkoja vaan että valitettavasti lisäämme työttömyyttä siitä syystä että kun ostovoima katoaa se katoaa juuri niistä yrityksistä jotka tuottavat palveluita joita ihmisen on mahdollisuus käyttää silloin kun hänellä on sitä rahaa

ensimmäisenä näistä on tietenkin julkisen talouden kestävyys jonka osalta on yhä edelleen tavoitteena kääntää velkaantuminen tämän hallituskauden aikana

toinen kysymys varmaan sitten on onko merkittävä rakentaminen mikä tuli asiantuntijakuulemisissa myöskin esille aina semmoinen joka arvioidaan erikseen koska myöskin tuulivoimayhdistys muistaakseni otti kantaa että nyt ollaan heikentämässä tuulivoiman rakentamista sinne

se mikä siihen vaikuttaa on tietenkin se että turvataan teollisuuden toimintaedellytykset niin että kasvu ja työllisyys saavat sen voiman ja vahvuuden nousta

jos kaikki rakentaminen määritellään hyvin merkittäväksi rakentamiseksi niin nykyisetkään mahdollisuudet niihin eivät sitten enää anna valtuuksia

sitten on kestävyysvajetta supistavia toimia joista tietenkin kunta ja palvelurakenneuudistus ja sosiaali ja terveysrakenteen uudistaminen ovat suuria kokonaisuuksia

arvoisa puhemies

tuntuu että keskusta on juuttunut työllisyydenhoidossa ainoastaan tähän rahastomalliin ja siihen versioon että mahdollisimman suurella rahastolla saadaan parannettua koko suomalainen työllisyys

toinen periaatteellinen kysymys on se saammeko me lisää tuottavuutta sillä että leikataan palkkoja

mutta monia monia muitakin on olemassa muun muassa nuorten yhteiskuntatakuu joka antaa nuorille tulevaisuudenuskoa niin opintojen osalta kuin koulutuksen osalta

työelämän puolelle työttömyysturvan tarveharkinnan poisto vanhempainvapaan kustannustenjako mahdollisuus perhevapaisiin

tuleeko sillä parempaa työhyvinvointia työssäjaksamista uusia innovaatioita uusia tuotteistamisia joilla oikeasti tähän mennessä sitä suomalaista tuottavuutta on saatu parannettua

nyt ollaan siirrytty keinoon palkkojen leikkaus

meidän mielestämme työllisyyttä pitää lisätä elvyttämällä nopeasti infra rakentamisella homerakennusten korjaamisella rakennusten peruskorjausavustuksilla niitä nopeuttamalla monta monta muutakin asiaa

me tarvitsemme erilaista ja uudenlaista ajatusta siihen mitenkä vaikeasti työllistyvät työllistyisivät nykyistä paremmin mutta erityisesti me tarvitsemme vahvaa kasvupolitiikkaa ja sen osalta on huolehdittava mitenkä talouden kasvupotentiaali yrittäjyys yrittäjyyden edellytykset paranevat ja harmaa talous saadaan nykyistä paremmin kuriin

kun suomi on aina kritisoinut kilpailun vääristämisestä milloin kiinaa intiaa pakistania nepalia afrikkaa niin nytkö se suomen linja on sitten se sama

pääministerille

porvoon edustajille

tähän yhtynyt edustajille pakkanen ojala niemelä peltonen

no nämä ovat sosialidemokraattisia ajatuksia mutta aika vaikuttunut olen siitä jos ei hallitus kuuntele etlaa joka on heikentänyt talousennustettaan näiden hallituksen esittämien leikkausten vuoksi

yhteisöveron alennus tehtiin ymmärtääkseni siitä syystä että meidän kilpailukykymme ulkomaisia yrityksiä suuria globaaleja yrityksiä vastaan olisi mahdollisimman hyvä

kuustosen sekä sarkomaa ja sitten luotamme mielestäni kunnollisia

meillä sosialidemokraateilla on useampi esitys ja tästä puheenjohtaja on jo kysynyt ensimmäisestä elikkä kanneoikeuden ottamisesta käyttöön ay liikkeille

odotamme tietenkin yhä edelleen sitä vastausta yritysten puolelta mitenkä nämä investoinnit ja työttömien työllistäminen sillä puolella paranevat huomattavasti nykyistä paremmin mutta meillä keinovalikoima työllistämisen parantamiseksi on huomattavasti laajempi kuin pelkkä yksi kasvurahasto

arvoisa herra puhemies

tarvitsemme myös vakautta ja vahvuutta nykyisen työeläkejärjestelmän kestävyyteen niin että sitä ei suunnitella käytettäväksi joihinkin ehkä lyhyellä tähtäimellä hyviin tarkoituksiin mutta samalla uhaten koko järjestelmää

onko mahdollista saada vastaus koskien tilaajavastuun laajennusta mitä myöskin olemme esittäneet jotta yritykset yhä paremmin tulisivat valvotuiksi

siitä syystä meidän talousennusteemme sekä loppuvuodelle että ensi vuodelle on heikompi kuin aikaisemmin ei maailmantalouden vuoksi vaan hallituksen esittämien toimien vuoksi

ohjataan rakentamista sekä myöskin remontteja nykyistä energiatehokkaampaan tapaan koska meillä kaikilla on suuri huoli siitä että energian hinta tulee nousemaan ja mitä energiatehokkaammin pystytään asumaan liikkumaan tuottamaan teollisuuden tuotteita ynnä muuta sitä parempi

mutta kyllä olin myöskin aika hämmentynyt siitä että se paikka mistä varaa on säästää on harmaan talouden ja talousrikollisuuden tutkinta lähes sata henkilötyövuotta vähemmän

kun me tiedämme että kun viime kaudella lisättiin voimavaroja harmaan talouden tutkintaan niin veropuolelle kuin poliisipuolelle ne kertautuivat moninkertaisesti takaisin hyvänä valtiontalouteen niin tältä puolelta nyt sitten on päätetty säästää

sen takia ajatus että tässä on olemassa sekä se laskennallinen

elikkä jos käytän esimerkkinä autoa

jos me ostamme autoa siellä autossakin lukee se keskikulutus riippumatta siitä että kukaan ei tiedä minkälainen kuljettaja sille sattuu tulemaan

olemme todenneet tämänkin päivän aikana tässä salissa kuinka tärkeätä on että meillä päästään takaisin sopimuksen kulttuuriin niin että kaikki kolme osapuolta työntekijät työnantajat ja maan hallitus ovat luottamuksessa toisiinsa niin että kun asioita sovitaan asioista pidetään kiinni ne toteutetaan niin kuin on sovittu ja voidaan yhteisesti sopia niin että ne ratkaisut ovat yhteen sovitettavissa puhutaan sitten verotuksen tai muitten osalta

jos se kuljettaja ajaa koko ajan kaupungissa kulutus on ihan erilaista kuin jos hän ajaa pitkiä reittejä tuolla pitkin lapin pitkiä maanteitä tai jos se on koko ajan vaikkapa jonkun ikäihmisen käytössä verrattuna siihen että sillä kruisaillaan jossakin muualla

siitä syystä minun mielestäni tämä ajattelu siitä että tässä energiatodistuksessa pitää olla sekäettä mallit on hyvä

hallintovaliokuntaan tulee tämän kevään aikana varsin monta ulkomaalaislain esitystä ja varmaan ihan perusteltuja mutta täytyy myöntää että haastavaa on hallita sitä kokonaisuutta koska ne tulevat pieninä palasina ja sitten se yhteismitallisuus miten arvioidaan vaikkapa yhtä ihmistä kohden näiden kaikkien lakien merkitys jää tällä hetkellä hieman epäselväksi ja siitä voi olla huolissaan

nyt ollaan syyskuussa elikkä myöhässä siitä aikataulusta ja kolmasosassa siitä summasta mihin tiedettiin olevan tarvetta

mutta tarvitaan luottamusta siihen että palkat ovat sillä tasolla että niillä pystyy elämään ja kustannukset tässä maassa myös niin että ne eivät ole ihmisille kohtuuttomia

jos eun puolelta saadaan lupaus siihen että niitä ei oteta niin varmaan se on ihan hyvä koska kuten äsken todettiin kokonaisenergian kohdalta se ei ole niin merkittävä

sosialidemokraatit ainakin tulevat esittämään tähän lisätalousarvioon lisää niin työvoima kuin yrityspalveluihin elikkä starttirahaan sekä palkkatukeen mutta myöskin ammatilliseen lisäkoulutukseen ja aikuiskoulutukseen siitä syystä että kaikki nämä ihmiset jotka nyt ovat työttömänä eivät enää työllisty niille samoille toimialoille vaan tarvitsevat jotain uutta

näillä linjauksilla uskon että pääsemme hyvin eteenpäin ja valtiontalouden tarkastusviraston kauden lopussa antama selvitys kun se seuraavan kerran tähän eduskuntasaliin annetaan toteaa että näissä kaikissa asioissa on menty vahvasti eteenpäin ja tulevaisuus näyttää valoi sammalta

mutta toivottavasti niidenkin talojen kohdalta siitäkin huolimatta kiinnitettäisiin tähän huomiota sillä siinä kohtaa kun joku on ostamassa itse kukin on joskus tässä tilanteessa vanhaa omakotitaloa niin kyllä kiinnostaisi tietää minkälainen sen talon energiarakenne ja energiatase on kaiken kaikkiaan ainakin minua olisi kiinnostanut tietää

yritysvastuusta raportoidaan niin kuin ministeri täällä totesi niin ympäristövero kuin työntekijäkysymyksistä mutta meillä on selvästi ollut hieman ongelmia raportoinnissa näistä palkitsemisista millä perusteilla ja kuinka paljon ja kenelle ja mitä

tiedän että tähän liittyy monenlaisia kysymyksiä siitä voidaanko tätä nykyistä versiota parantaa

ensimmäinen näkökulma siihen on tietysti se että mielellään näkisin näissä myöskin henkilöstön palkitsemisen kun niitä käydään läpi ja toisena täällä heitetty idea siitä eikö yhtiökokouksessa voitaisi keskustella edes periaatteista miten näitä palkitsemisia sitten tulevaisuudessa tullaan käyttämään

arvoisa herra puhemies

osa liittyy vaikkapa ilmalämpöpumppujen ynnä muiden määritelmiin siellä minkälaisilla arvoilla niitä laskennassa otetaan huomioon

tuen tätä ajattelua tästä laajemmasta kehyksestä huomasin että pöydälle oli tullut jo seuraava välikysymys jossa puhutaan työttömyydestä ja ihmisten pahoinvoinnista ja pienituloisuudesta koska ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ainoastaan poliisivoimia lisäämällä lisätä ihmisten turvallisuutta

eduskunta edellyttää että hallitus viipymättä valmistelee ja antaa eduskunnalle esityksen terveydenhuollon järjestämis ja rahoituslaiksi joka määrittelee terveydenhuollon rakenteet ja rahoituksen niin että ne lisäävät eri väestöryhmien tarvitsemien terveyspalveluiden käytön tasa arvoa kaventavat terveyseroja ja turvaavat koko maassa terveyspalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden laadun ja potilasturvallisuuden sekä vahvistavat julkista terveydenhuoltoa

niille tulee vain kevennetty menettely eikä tämmöinen mikä muille taloille tulee

siitä olen iloinen ja tyytyväinen mutta siitäkin varmaan jo valtiovarainministerin toteamuksen jälkeen voi olla samaa mieltä että seuraavalle lisätalousarviolle tulee olemaan tarvetta että turvapaikanhakijoiden asioita selvitellään niin poliisin rajan kuin maahanmuuttoviraston toimesta

siitä syystä ei kannata ottaa ihan hirvittävän suuria pultteja semmoisesta asiasta jota nyt yritetään kuitenkin vielä parantaa

mutta ministerille kysymys

tämä on meidän elikkä sosialidemokraattien vastalauseesta esitetty lausumaehdotus tälle salille käsiteltäessä terveydenhuoltolakia ja mielestäni se on hyvä lähtö myöskin tähän lakiin jossa puhutaan pienestä pienestä osasta tätä suurta kokonaisuutta jota olemme halunneet linjata ja viedä eteenpäin

se on tarpeellista mutta mitenkä on pystytty satsaamaan enemmän harmaan talouden puolelle ja rikoksiin jotka ovat talousrikoksien puolella kun tuntuu että se sektori itse asiassa kasvaa jotenkin ihan eri tavalla kuin tässä aikaisempina vuosina

kaikki varmaan olemme samaa mieltä että on inhimillisesti hyvä jos asiat pystytään käsittelemään nopeasti ja ihmisten ei tarvitse odottaa monia kuukausia saadakseen edes ensimmäistä päätöstä tai toista päätöstä

tämä on välttämätöntä mutta samaan aikaan pitää myöskin huolehtia siitä mitenkä nämä kuntakorvaukset riittävät siinä kohtaa kun sijoituspaikat ovat olemassa sillä kuntapoliitikot tietävät hyvin omista maakunnistaan ja kunnistaan mikä se tilanne on siellä kuinka paljon pystytään niihin nykyisiin resursseihin lisäämään päiväkoti koulutus ynnä muihin paikkoihin näillä kuntakorvauksilla jotka tällä hetkellä ovat olemassa

mutta kun kyse on turvapaikasta tai suojelua koskevista asioista ja ihmisistä jotka niitä ovat hakemassa niin ensisijainen tavoite ei voi olla se että saadaan nopeutettua ja säästettyä vaan kyllä ensimmäisen tavoitteen pitää olla se että oikeusturva toteutuu ja nämä ihmiset saavat asianmukaisen kohtelun kaikissa näissä asioissa

kun paras hanke lähti liikkeelle oli suuret odotukset myöskin terveydenhuollon osalta oli odotukset siihen että rajataan uudelleen vastuita kuntien ja valtion välillä ja että saadaan erityisesti terveydenhuollon osalta uudenlainen rahoitus ja järjestämismalli koko valtakuntaan

nyt tilanne on valitettavasti useamman vuoden ajan ollut se että kuntien tilanteet ovat olleet odottavat

ja siinä kohtaa toivon ja uskon kuulin että tämä tulee hallintovaliokuntaan kun tämä on ulkomaalaislaki jolleka toivottavasti ainakin lakivaliokunta ja toivottavasti myös perustuslakivaliokunta antavat lausunnon että tämä näkökulma otetaan vahvasti esille samoin kuin suomalaiset hallintokäytännöt jotka ovat kansainvälisestikin arvostettuja että tulee kohdella kaikkia ihmisiä tasa arvoisesti ettei luoda ihmisen syntymäpaikasta riippuen erilaisia käytäntöjä minkälaista hallintokäytäntöä sitten suomessa toteutetaan

ei ole lähdetty tekemään monessakaan kunnassa ratkaisuja sillä perusteella että on odotettu jotakin uutta koko maata kattavaa mallia jolloinka tiedetään mihin ja minkälaisella mallilla edetään on se sitten erikois ja perusterveydenhuollon yhdistämisessä tai terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhdistämisessä

nyt sitten ollaan tilanteessa että meillä on esittelyssä monia erilaisia malleja joista aluemalli on eräs isäntäkuntamalli on eräs johonka muun muassa thln raportissa kiinnitetään nyt jo huomiota että se tulisi arvioida uudelleen

täällä on viitattu ongelmiin että meillä eivät riitä oikeuslaitoksissa resurssit jos näitä tulee

ja kun äsken totesin omassa ajattelussani että nyt on väliaikaisesti mahdollisesti tulossa näitä valituksia enemmän niin antakaa anteeksi viittaus mutta mieleeni palasivat muutama vuosi sitten hankintalakiin liittyneet markkinatuomioistuimen suuret ruuhkat jolloinka saman tien pystyttiin lisätalousarviolla lisäämään tuomarivoimaa ja saatiin se purettua

thl siis arvioi ja mietti mitkä ovat ne parhaat järjestämismahdollisuudet koko terveydenhuollolle ja tässä raportissa oli mietitty myöskin tätä isäntäkuntamallin sekavuutta ja toimimattomuutta

sikäli jos muistan oikein kuntaliitto ei ole missään tapauksessa vaatinut kelamaksun poistoa

on pelko siitä että meillä on useita erilaisia malleja näin pienessä maassa kuin suomi missä ei ole siis pystytty edes siihen viiden suuren erityisvastuualueen rajaamiseen joka loisi sitä pohjaa ja sitä vahvuutta tähän suomalaiseen terveydenhuoltoon

eikö tässäkin tapauksessa olisi mahdollisuutta jos vielä sanon jos tämmöinen ylivoimainen ruuhka tulee lisätä sitten asioita käsittelevien tuomareiden ja muiden resursseja eikä pelkästään vähennetä ihmisten oikeuksia

minun pelkoni ja sosialidemokraattien pelko on siinä että meillä tulee jos on moninaisia malleja aivan liian moninaista hallintoa liian raskasta hallintoa

ne ovat verojen korotukset investointien jäädytykset työntekijöiden lomautukset joilla on voitu sitten tasapainottaa kuntataloutta

tässä olemme siis saaneet vastata kuntatalouden puolelta niihin muualta heitettyihin vaatimuksiin

meillä ohjaus näihin erilaisiin versioihin järjestää palveluita ei toimi

ihailtavaa yksimielisyyttä on monestakin asiasta ja on erittäin hienoa että kokoomuskin uskaltaa lähteä verotunnisteen kirjaamiseen tähän henkilökorttiin sen jälkeen kun ek on antanut sille tuen

suhtaudun vielä avoimesti näihin erilaisiin esityksiin muun muassa asioiden käsittelemisestä kiireellisenä koska se voi olla erittäin perusteltuakin tai hallinto oikeuden kokoonpanon keventämiseen koska voi olla erittäin perusteltua ettei tarvitse olla kolmea vaan voidaan pärjätä kahdella

keskustan edustajalle

jos meillä rajan eri puolilla nyt on kunnittain runsaasti eroja ja näen mielikuvissani mallin jossa meillä on neljän viidenlaisia eri malleja järjestää terveydenhuoltoa niin en tiedä mitenkä se ohjaus niiden kansalaisten osalta toimisi niin että he tietäisivät että jaa tällä alueella nyt toimitaan näin ja tällä toisella toimitaan toisella tavalla

arvoisa puhemies

tähän keskusteluun suomalaisen kilpailukyvyn puolesta on kyllä varsin erilainen näkemys niillä yrityksillä jotka lopettavat täällä toimintansa kuin valtiovarainministerillä koska yrityksistä ei kukaan ole sanonut että se on se työn hinta minkä takia ne täältä lähtevät vaan ennemminkin energia raaka aineet logistiikka ja muut syyt

hienoa että nyt oikeuslaitoksen puolelle on lisätty resursseja mutta valitettavaa on että se valvontapuoli tässä mättää elikkä työsuojelun ja verohallinnon puoli josta sitten oikeasti ne ongelmat sitten alkavat vaikka se selvityspää helpottaa

mutta ehkä kriittisimpänä suhtaudun tähän oikeusavustajan käytön rajaamiseen sillä ehkä pienesti voin edes kuvitella tilannetta pystyykö ihminen joka on hakemassa turvapaikkaa siinä tilanteessa kuvaamaan ja tietämään suomalaisen oikeusjärjestelmän että kuinka suuri sen hädän pitää olla jotta hän voisi tämän uuden lain perusteella saada oikeusapua

no tähän varsinaiseen lakiesitykseen joka on siis toistan uudelleen hyvä alku pieni parannus lähtölaukaus siihen malliin päin johon ollaan etenemässä sisältyy tietenkin myöskin riskejä ja ongelmia

mutta se ehkä meillä näkyy nyt jo kun katsotaan julkisia hankintoja ja niiden kilpailutusta koska se valvonta ei ole toiminut näiden yritysten osalta

mitä on tapahtunut tälle työllisyydelle muuten kun tällä hetkellä ovat olleet siis käytössä kelamaksun poisto matalapalkkatuki muut helpotukset ja nyt sitten varmaan myöskin tämä yhteisöveroalennus

ei ole mitään järjellistä perustetta antaa näitä kokeilumalleja nyt semmoisille pienille muutamien tuhansien tai muutaman kymmenentuhannen asukkaan alueille

en usko että se tieto pystyy välittymään niitten ennen tätä käsittelyä olevien ajanjaksojen aikana turvapaikanhakijoille tai että he edes pystyisivät siinä tapauksessakaan kuvaamaan sitä omaa tilannettaan niin että suomalaiset pystyisivät arvioimaan mikä se on se oikeusavun tarve

keskustelu on ollut hyvää siltä osin että olen vahvistanut mielipidettäni että tämä on turvallisuuden ja ilmaston kannalta mitä parhain ratkaisu kiitos sen keskustelun

jos lähdetään kokeilemaan niin sanottua aluemallipohjaista järjestelmää niin sen väestömäärän tulee olla riittävän suuri ja muun muassa näissä keskusteluissa olleet etelä karjalan malli jossa on useita useita kuntia tai kouvolan malli ovat jo suunnilleen sitä kokoluokkaa mille uudenlaista järjestelmää kannattaa edes ruveta järjestämään

ymmärrän yhä paremmin saksalaisten mielipiteen siitä miksi suomi ei ole tässä mukana koska jo tällä hetkellä sataprosenttisesti meidän kaasumme tulee venäjältä ja olisimme näin saaneet myöskin lisäpointin tästä

kelpoisuusvaatimukset on tietysti iso kysymys

meillähän on monia hyviä kokemuksia ja kokeiluja jo tälläkin hetkellä sosiaali ja terveystoimen yhdistämisestä ja niitä tällä hankkeella myöskin yritetään levittää laajemmalle

yleisesti ottaen on yleensä hyvä että meillä on jonkunlaiset kriteerit ihmisille jotka tämmöisiä kuitenkin viranomaistoimintoja ovat mukana tekemässä

nämä investoinnit sille rakennemuutosalueelle ovat aivan toista kuin muun muassa huomenna lisäbudjetissa hallituksen toimesta pois otettavat investoinnit

muun muassa kotihoito on monessa kaupungissa järjestetty niin että se sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon ja ne toimivat saumattomasti yhteen ja tiedot myöskin vaihtuvat

on erittäin tärkeätä että sinne voitaisiin satsata lisää mutta valitettavasti tässä kohtaa teoria ja todellisuus eroavat myöskin niin että se ei välttämättä näy tässä budjettikirjassa mistä nämä terveyden edistämisen rahojen vähennykset on yksi esimerkki

kun katsoo noita perusteluita tuossa lainsäädännössä niin ei tunnu löytyvän kunnon perustetta ei edes sitä äskeistä säästöä jotenka epäilykseni herää että mikä tässä on se takimmainen tarkoitus

se että se luodaan nyt myöskin tätä kautta laajemmaksi käytännöksi antaa tietysti sitä vahvuutta ja tasa arvoisuutta myöskin muihin kuntiin joissa sitä ei vielä kokeilla tai joissa se ei ole vielä käytäntö

olisin myöskin toivonut tähän alkoholiongelmien ehkäisyyn muutamia miljoonia koska alkoholiohjelmahan lopetettiin eurojen osalta ei varsinaisen ohjelman osalta jo edellisenä vuonna

toinen näkökulma on tietenkin se että kun nyt tässä erotetaan tätä erityissairaanhoitoa ja nämä kunta ja aluejaot ovat aina joka tapauksessa erilaiset on olemassa riski että se sairaanhoitopiiri heikkenee jos sieltä useampi eri kunta irrottautuu ja ostaa vaan jotkut palvelut on niin sanotusti nimellisenä mukana sairaanhoitopiirissä mutta ei käytä sen palveluita ja siitä syystä olisin halunnut nähdä samanaikaisesti tämän laajemman remontin jotta tällaisilta ongelmilta voitaisiin välttyä

siihen olisi tietenkin ollut keinona myöskin satsaaminen mainonnan rajoituksiin tai alkoholiveron korotus jotenka näitä ennaltaehkäisykeinoja kyllä on mutta ne vaativat myöskin satsauksia

kiitos

minun kokemukseni on vain kotkasta missä ollaan tälläkin hetkellä miettimässä hyvinvointipuistoa joka sisältäisi kunnan sisällä olevan perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen vanhuspalvelut ja muut myöskin fyysisesti kokonaisuudessa jolloinka konsultointipalvelut tai käytännössä samat aulatilat samat vastaanotot toimisivat sitten näiden kaikkien palveluiden yhteisinä

tämä voidaan siis toteuttaa myöskin ihan kunnallisena omana ratkaisuna mutta toistan uudelleen tässä on hyvä tarkoitus lähteä kokeilemaan ja antaa mahdollisuus niille jotka haluavat tähän pienellä porkkanalla valtionosuuksista

suuri plussa tälle kokeilulle on tietenkin se että vastuu ja rahoitus tulevat säilymään yhä edelleen kunnallisina

koska näissä versioissa joista tässä viime vuosien aikana on puhuttu ovat huolestuttavina olleet piirteet joissa koko terveydenhuollon rahoitus on haluttu siirtää jonnekin valtakunnan tasolle kelaan tai sitten on haluttu luoda kolmannen kerroksen käytäntö kun juuri olemme haluamassa pois erilaisista välimuodoista terveydenhuollossa niin kuin muussakin järjestämisessä niin tässä kunnat ovat vastuullisia sekä palvelun laadusta tarjoamisesta että rahoituksesta

toivon että tämä kokeilu etenee niin että tämä malli voidaan toteuttaa myöskin laajemmalla sektorilla mutta sisältäen nämä pienet kysymysmerkit tai epäilykseni siihen mitä tapahtuu sairaanhoitopiireille tämä malli nykyisellään ei voi jatkua ja mitä tapahtuu tasa arvoisille palveluille sillä tämmöisillä pikkukokeiluilla tämä ei tasaannu jos ei kuntarakenteeseen ja muuhun rakenteeseen saada muutoksia

arvoisa herra puhemies

yhä edelleen jatkan tästä ensihoidon pelastustoimen ja varautumisen yhteydestä koska olen ymmärtänyt että kansalaisten turvallisuus ja erityisesti suuronnettomuuksiin varautuminen perustuu tähän kolmiyhteyteen

edustaja sipilä täällä kysyi rakenneuudistusten perään ja kannustan edustaja sipilää kun parlamentaarista sotea valmistellaan

arvoisa herra puhemies

se on se mihin tämä hallitus sitten sen loppuaikansa varmaan satsaa jotta se menee eteenpäin ja se on se suurin myöskin euromääräisesti paljon suurempi kuin pienet eläkeratkaisut jossakin kohden

nyt jos on tämä versio minkä ministeri tuossa äsken vihjasi että ensihoito otetaan siitä irralliseksi kokonaisuudeksi ja yhtiöitetään ja kilpailutetaan yksityisten markkinoiden kanssa niin meillä on iso aukko tässä kokonaisuudessa

sen takia toivon että hallitus tämän osan nyt vielä tässä sote ja maakuntamullistuksessa kävisi uudemman kerran läpi ettei myöskin tätä ensihoitoa pistetä sinne bisneksen armoille

olen iloinen että osana rikkidirektiivin kompensaatiota tässä lakiesityksessä on myöskin otettu nesteytetyn maakaasun osalta jo infraan kantaa ja helpotetaan sen rakentamisen kysymyksiä varastoinnin ja muiden osalta

viime kaudella oli parlamentaarinen strategiaa valmisteleva työryhmä josta tehtiin nämä linjaukset joillahan tähän on pitkään viitattu elikkä me olemme olleet tukemassa sitä aina

sosialidemokraatit eivät siis ole irrottautuneet yhteisesti sovitusta linjasta jossa sovittiin sekä nato linjauksista että nykytason säilyttämisestä materiaalien osalta budjetissa puolustusvoimille

samoin huomiseen liittyen se että tässä lakipaketissa on jo otettu askelia pienempien tuotantojen pääsemiseksi sekä sähköverkkoon mutta erityisesti maakaasuverkkoon